oecd imf ekp suomen pankki valtiovarainministeriö ja sitä kautta suomen hallitus ovat ennustuksissaan olleet väärässä koko ajan

stressitesteillä ei ollut mitään merkitystä

se mitä tulee muistaa on että nyt tulevissa huippukokouksissa pääministeri tai valtiovarainministeri eivät voi tehdä sitovia päätöksiä

edessäni minulla on kirjoitettuna muutama puhe jotka olen printannut aikaisemmista istunnoista omia pitämiäni puheita

aion pitää tämän puheeni lyhykäisyydessään koska jos jotakin asiat kiinnostavat niin voivat käydä katsomassa mistä olen yrittänyt puolitoistavuotta varoittaa

toimi kankaanniemi täällä ansiokkaasti toi esille sen kuinka ekp ja euroopan unioni ovat tienneet kreikan väärennöksistä ja väärinkäytöksistä siihen mitenkään oikeastaan puuttumatta

nyt on puhuttu siitä että subprime kriisi on aloittanut tämän niin sanotun laman tai taantuman tai hitaan kasvun ajan mutta taustalla on paljon suurempia asioita

ei kyseessä ole suinkaan muutamat miljoonat amerikkalaiset köyhät ihmiset joille on väkisin tungettu asunto käteen ja annettu huomattava määrä luottoa

islanti yhtenä esimerkkinä

mikäli näiden luottojen vakuutena olisi ollut realistisesti mitoitettu asunto asuntovarallisuus niin ei tällaisia lukuja joita nyt jo on nähty missään tapauksessa nähtäisi

jos siellä on muutama tuhat miljardia lainaa annettu asuntoja vastaan niin vaikka ne lainat jäisivät maksamatta viime jos millä jos jotakin realistista arvoa millä summalla olisi niin takkiin ei olisi tullut kuin parisataa miljardia jos niillä asunnoilla olisi jotakin realistista arvoa ja tässä vaiheessa ynnäillään että maailmantalous on ottanut takkiin tuhansia miljardeja

uskoo ken tahtoo

itse olisin vaatinut kankaanniemen valajaman

asioista mitä kassalla niille

jos tosiaankin subprime olisi se syy josta tämä nykytilanne on lähtöisin niin antamalla parisataa miljardia elvytystä homma olisi hoidettu ja talous olisi jatkanut kasvuaan

keskustelu on ed

takana kuitenkin on tosiaankin luottoekspansio joka on ollut valitettavasti samassa syklissä ympäri maailmaa myöskin euroopassa vaikka kuljemmekin pari vuotta yhdysvaltojen lukuja jäljessä

mitä tapahtuu kun tämä luottoekspansio saavutettuaan matemaattisen mahdottomuuden katkeaa

oletteko nähneet kukaan laskelmaa tai edes sinnepäinkään arviota mitä tulee tapahtumaan euroopan talousalueella kun sieltä lähtee ostovoimasta parituhatta miljardia pois

ehkä siksi että ainoat ihmiset jotka näitä isoja lukuja ymmärtävät ovat itse hyötymässä siitä suunnattomasta vaihtelusta joka tässä syntyy

hallitus vain hyssyttelee että ei saa puhua pahasta tai se tulee tänne

ei annettu aikaa ei annettu taustatietoja ei annettu myöskään mahdollisuutta kunnollisiin asiantuntijakuulemisiin aivan kuten kreikka lainan yhteydessä

olisi aika ottaa härkää sarvista ja ryhtyä todenteolla eduskunnan missä tahansa instanssissa isossa salissa tai edes talousvaliokunnassa tai jossakin muualla selvittämään mitä oikeastaan on tapahtumassa ennen kuin työeläkerahastot ja muut ovat kuihduttaneet maailman tuuliin vaivalla kerätyt miljardit

tämän päätöksen jälkeen ehtojen saneleminen on huomattavasti vaikeampaa kuin nyt käytännössä mahdotonta eli nyt on viimeinen mahdollisuus

toivon että hallitus tuo meille hieman ajankohtaisempaa tietoa ja yrittää laskeskella mitä tässä on tulossa ja kertoo myöskin suunnitelmansa mitä pankkien kaatumisen hetkellä aiotaan tehdä

tätä olen useamman kerran pyytänyt että meille selvitys annettaisiin minkä näköisiä variaatioita ovat pähkäilleet

mutta kaikille edustajille toivon voimia ja toivon että ette paina nappia vain sen takia että hallitus niin määrää kun nämä todella isot asiat tänne tulevat ja meille jälleen kerran kerrotaan että nyt pitää tehdä pikaisesti päätöksiä huomenaamulla pitää olla jo firmat uusissa osoitteissa

eu ja imf sanelivat irlannin eroavalle hallitukselle ehdot joihin tulevallakaan vaaleilla valitulla kansanedustuslaitoksella ja muodostettavalla hallituksella ei ole mitään sanomista

avustusrahojen kaataminen horjuviin talouksiin ei tuota tulosta

jäsenvaltiot eivät ole yhteisvastuullisia vaan jokainen valtio on itse vastuussa omasta taloudestaan

arvoisa puhemies

sehän eroaa täysin tästä mitä nyt oltaisiin tekemässä ja suojellaksemme tältä tapahtumalta voimme toki laatia lakeja joissa ei aseteta ihmisiä pinteeseen

meidän pitäisi sallia henkilökohtainen konkurssi joka suojaa yksityisiä sekä yrityksiä että kotitalouksia näiltä ongelmilta

pankkien pääomitustilanteesta emme ole saaneet tämänkään kriisin yhteydessä minkään näköistä paperia talousvaliokuntaan enkä ole nähnyt sellaista muutenkaan näissä yhteyksissä

jos nyt joudutaan samaan tilanteeseen esimerkiksi asuntoluottojen osalta asuntoluotollinen jos on mennyt yli tämä laina siitä mitä asunnon arvo on pääsee pinteestä ja se kaatuu pankille nimenomaan kenelle se riski kuuluu jos on liikaa luotottanut

ainoa tapa pelastaa tämä tuleva talouskatastrofi olisi että te siellä runnoisitte niissä pöydissä joissa istutte euroopan unionin pankin josta tämä kyseinen pankki voi luoda rahaa tyhjästä ja antaa nollakorkoisena lainana

kyse ei ole luottamuksesta pankkimaailmassa joten asia ei ratkea rahaa ulkomaille lapioimalla

asiahan ei ole näin

kyllä euroopan alueella on ollut oma kupla

lainan antaminen kreikalle on hyvin vastenmielistä ja siihen todellakin liittyy isoja riskejä mutta kyllä se on välttämätöntä

arvoisa puhemies

jos teidän mukaanne kuten sanoitte hallitus näkee näiden seuraamisen äärettömän tärkeänä puhuessanne makrotaloudellisten tekijöiden esimerkiksi velkaantumisen ennakoivasta seuraamisesta kriisien välttämiseksi

te ette ole korvaanne lotkauttanut

myöskin jos ulkomainen pankki kaatuu suomessa niin suomen talletussuojarahaston osaksi jäisi seitsemän päivän aikana korvata kaikki nämä

olisiko aika

saammeko me tänne mahdollisesti nämä mitä suuri valiokuntakin pyytää

tätäkö hallitus haluaa

arvoisa puhemies

minua ei tietenkään kannata uskoa sitä ei ole tapahtunutkaan aikaisemmin mutta suosittelen kaikkia tutustumaan paul krugmanin talousnobelistin blogiin viimeisen viikon ajalta jossa hän teilaa nämä selviytymistarinat tämän kautta

kilpailukyky suomessa on mennyt ja kun maailmantalous lähtee nousuun suomi ei automaattisesti seuraa perässä

minne suomen vastuita ollaan nostamassa ja kuinka paljon siellä on näitä korkoja

eli hän todellakin päättää viime perjantaisen bloginsa siihen että toki tästä voidaan kiristyksillä selvitä jos kaikki maailman valtiot voivat samaan aikaan olla suurella plussan puolella kaupassa

talousvaliokunta ei pyynnöistään huolimatta saa finanssivalvonnalta esimerkiksi pankkien stressitesteistä parametreja eikä laskentametodeista tietoa ei myöskään lainojen vakuuksista joita pankeilla on

ihmettelen kyllä suomalaisen median uskomatonta kykenemättömyyttä ja sinisilmäisyyttä tai puolueellisuutta tässä asiassa koska jokaisen on ollut pakko tässä viime aikoina havaita se että hallitus todellakaan ei ole tehnyt mitään muuta kuin vaihtanut kieltä vaihtanut sanoja ja nimittää niitä jo tehtyjä asioita mitä oli aikaisemmin päätetty nyt elvytykseksi

toisaalta se mitä sitten on näille pankeille annettu sehän oli mitä siellä eussa sitten näitä pankkitukia oli pakko antaa ja olihan meidänkin hallituksemme totta kai siihen mukaan lähdettävä

täällä ilmenevät sanat mitä löytyy

kasvaa paisua infloitua kupla

kaikki kuvastaa juuri sitä että ei oo ollu

joku säätelyn puuttuminen tässä euroopassa maailmassa on sen kaltainen poliittinen päättämättömyys tai se on poliittisesti estetty joka meidän on pakko saada aikaan eli sitä siis ei ole ollut

eli haluan sanoa että tämä on poliittinen asia ilman muuta aivan kuin silloin edellinen lama oli kaamea ja uskon että tästä tulee vähän se mitä harmageddonmaista joskus jotkut ovat ennustelleet

en väitä että rivikansanedustajat hallituspuolueissa ymmärtäisivät välttämättä ollenkaan mihin on menty mutta jotenkin näitten puolueitten taustavoimat ja toki siis ainakin vihreässä ideologiassa on sen kaltainen näkemys että kun ajetaan ainakin joillakin en nyt työministeriin välttämättä usko tässä asiassa mutta ainakin joillakin on sen kaltainen näkemys että kun oikein saadaan vähän niin kuin helsingin kaupunki täysin tukkoon liikenne estetään kokonaan niin sitten jotkut yksinkertaisesti äänestävät vielä sitä puoluetta joka muka meidät voisi pelastaa tästä näin vaikkeivät tiedä että tämä puolue on justiin päätöksillään aiheuttanut sen ettei enää mikään toimi

tässä tavallaan oikein suuri raha ja sitten tämmöinen katastrofipuolue pahimmillaan ovat yhtyneet hallituksellisissa päätöksissään minun mielestäni poliittiseen ratkaisuun

toki jotkut näkevät ehkä tässä jopa illuminaation ja näitä eun harmageddon visioita että sieltä takaa löytyy joitain salaseuroja ja vapaamuurareita todella suurta rahaa tekemässä todellisen vallankaappauksen sitten eun sisällä

mutta itse tähän vastalauseeseen vielä sen verran että täällä sanotaan kauniisti ja myös siis tähän mikä tämä nyt on talousvaliokunnan mietintö eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksesta että meidän olisi pitänyt nähdä nämä asiat etukäteen tai ratan

kankaanniemi ja ed

skinnari kuvailivat sitä kiirettä ja käsittelyn puutoksia sekä eduskunnan arvovallan polkemista mitä tämänkin asian kohdalla on mitä suuremmissa määrin toteutettu

kun täällä sanotaan että rata on hoitanut tehtävänsä hyvin ja suomen pankki on hoitanut tehtävänsä kertomusvuoden aikana hyvin niin tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä niin minä kuin ed

uusipaavalniemikin tiedämme hyvin että kun meillä oli tänään ja eilen iso tietoyhteiskunta akatemia siellä niin taas palattiin samaan asiaan että tulevaisuusvaliokunnalla ei tee mitään koska politiikka ei välitä tietää tulevaisuudesta oikeita asioita vaan kun hallitus tekee neljäksi vuodeksi poliittiset ratkaisunsa niin se vaan punnertaa näitten puolueitten intressien mukaan vaikka mikä tilanne tulisi eteenpäin ellei ihan katastrofia tule